nettiviestinnässä venäjän puolella ja myös pietarin edustustossa parhaillaan sosiaali ja terveysministeriön päävastuulla mutta me oikeusministeriöstä autamme kerrotaan selvästi suomalaisen lainsäädännön sisältöperiaatteet ja kerrotaan myös mistä saa lisää tietoa venäjän kielellä ja mistä voi kysyä lisää

me olemme näistä myös esittelevät ministerit ristiin toinen toistemme vastuualueella oleviin esityksiin tyytyväisiä ja niiden takana ja niinhän eduskunta vaatikin kun se viime vaalikaudella ponsitti että nämä lait on kirjoitettava ja ne on nimenomaan kirjoitettava myös niin että niiden välillä ei ole keskinäistä ristiriitaa ja epäyhtenäisyyttä

toinen on se että kun meillä viranomaiset kertovat yksittäisistä asioista ei ole mitään syytä sen lapsen suojelusta antaa periksi ja alkaa riepotella minkään paineen alla yksittäistä tapausta

siis mielestäni silti on parempi vaihtoehto että juostaan kaikki ministeriöt kasaan saadaan hallituksen yhteinen esitys ja tehdään se niin huolellisesti että myöskään ja toivottavasti sen olette nähneet valiokunnassakin alan tahot eivät yritä enää täällä eduskunnassa voimakkaasti kampittaa koko esitystä

pulliaisen puheet liittyivät juuri tähän oikeusministeriön esitykseen eli tämä on nimenomaan oikeusministeriön vastaus tähän ongelmaan

jo lakeja valmistelleen toimikunnan asettamisvaiheessa tehtäväksi annettiin uudistaminen kahdesta näkökulmasta toisaalta niin että rikostorjunnan tehokkuusvaatimukset otetaan huomioon ja toisaalta perus ja ihmisoikeuksien turvaaminen asetettiin tavoitteeksi

ei ole kenenkään yksityisyyden suojan vastaista sanoa että hyvä herra tai rouva te ette puhu totta tuo ei pidä paikkaansa te ette kuvaile tätä tapahtumaa oikein

tämä valitettavasti vie jonkin aikaa enkä siis siltä osin katso että tällä vaalikaudella valmistelu on ollut hidasta

sen takia minun vastaukseni on lainsäädäntö joka antaa ensinnäkin poliisille paremmat mahdollisuudet toimia käyttää myös epätyypillisiä tutkintakeinoja

ja tämä jälkimmäinen työryhmä joka saa nyt siis tässä kuussa työnsä loppuun käynnistyi myöhemmin kuin tämä ensimmäinen sen takia että sen kokoon juoksemiseen ja kaikkien tahojen mukaan saamiseen siihen että he lähtevät tosissaan kirjoittamaan uutta tiukempaa lainsäädäntöä meni aikaa eikä se ole mikään salaisuus

erityistä painoa viime vuosikymmenenä ovat saaneet henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin luottamuksellisen viestin suoja sekä yksityiselämän suoja

kun ed

siinä välissä on vaihtoehto että rekisteröinnille on edellytykset ei siis vaan että sinne ilmoittaudutaan vaan siinä rekisteröinnin yhteydessä tarkastetaan että edellytykset täyttyvät ja jos sitten myöhemmin jää kiinni uuden tiukemman lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi hyvän luotonantotavan periaatteiden rikkomisesta tai muista asioista niin sitten rekisteristä poistetaan

varmaan on vielä parantamisen varaa mutta kyllä tässä tilanteessa jossa esimerkiksi kauppias enää ei joudu kohtaamaan sitä mahdollista uhkailua että levitämme että siinä on semmoinen kauppias joka vie asiakkaita oikeuteen vaan se on automaattisesti viranomainen joka tietoon tulleen väkivaltatilanteen myös lievän vie se varmasti omalta osaltaan kyllä muuttaa tätä tilannetta

nyt on nostettu lakitasolle asioita jotka ovat aikaisemmin olleet lakia alemmalla tasolla ja olen varma että perustuslakivaliokuntakin tämän kokee oikeaksi ratkaisuksi

se on hiukan asteeltaan kevyempää kuin varsinainen lupamenettely ja tältä osin työryhmä varmaankin vielä harkitsee kumpi näistä vaihtoehdoista on järkevämpi mutta ajatus että pelkästään vaan rekisteriin ilmoittaudutaan siellä ollaan eikä sitten tapahdu mitään se ei käsittääkseni auta tässä ongelmassa mitään

oli sitten kauppias tai kauppiaan työntekijä niin vastuu ei ole enää sillä rikoksen uhrilla tällaisessa tilanteessa koska siinä on aina tämä riski että sitten samainen maine kiristys lähti

tämmöisiä viestejä tulee varmaan jokaiselle ja tässä laissa muun muassa rikoksen uhrin asemaa ja hänen mahdollisuuksiaan tulla kuulluksi ja saada oikeutta parannetaan muun muassa siten että kuulusteluun voi osallistua muukin kuultava henkilö kuin hänen avustajansa tai tukihenkilönsä

uudessa esitutkintalaissa säädettäisiin myös edunvalvojan määräämisestä lapselle esitutkintaa varten tilanteissa joissa lapsen ja hänen laillisen edustajansa välillä on eturistiriita

muilta osin uuden esitutkintalain osalta voidaan todeta että ensinnäkin siinä säännellään esitutkintamenettelyä nykyistä tarkemmin toiseksi täydennettäisiin esitutkintaperiaatteita ja esitutkintaan osallistuvien oikeuksia kolmanneksi edistettäisiin kuulustelutilaisuuden tallentamista ääni ja kuvatallenteeseen sekä loppulausuntomenettelyn käyttämistä ja vielä lakiin otettaisiin säännökset kirjallisesta esitutkintapäätöksestä ja säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin esitutkinnassa tiedottamisesta

rikoslakiin tehtäisiin lisäpöytäkirjan voimaan saattamisesta johtuvat muutokset

lahjuksen antaminen elinkeinotoiminnassa tulisi rangaistavaksi silloinkin kun se on tehty valtiossa jonka lain mukaan se ei ole rikos

esityksen tarkoituksena on yhteisin toimin rikosoikeuden alalla suojella yhteiskuntaa lahjontaa vastaan muun muassa asianmukaisella rikoslainsäädännöllä

hän voi päättää esitutkinnan aloittamisesta sekä esitutkintatoimenpiteiden suorittamisesta sekä päättää tai olla ainakin mukana päätettäessä pakkokeinojen käyttämisestä

tarve lahjusrikosten tarkistamiseen tuli euroopan neuvoston valvontaelimeltä grecolta mutta muutoksiin on myös kansallisia tarpeita

nämä seikat ovat olleet vaikuttamassa siihen että syyttäjä jatkossakin toimisi tutkinnanjohtajana ainoastaan silloin kun poliisia epäillään rikoksesta

eli tämä suomalainen klassinen ratkaisu tähän asiaan vahvistetaan tässäkin tavalla jossa syyttäjän rooli on merkittävä mutta jossa poliisilla eurooppalaisittain sinänsä aika harvinaisesti on esitutkinnan johtajana merkittävä rooli

erityinen kiitos ja merkitys loppusuoran valmistelussa on ollut myös kaikkien eduskunnassa edustettuina olleiden parlamenttiryhmien edustajilla

arvoisa rouva puhemies

ettei nyt tule väärinkäsitystä niin joko ne leivät ovat tosi arvokkaita että ne yksittäisinä kauppoina ylittävät nämä ilmoitusrajat tai sitten ne kuuluvat niihin summiin joita ei ole ajateltukaan että pitäisi etukäteen ilmoittaa

kansanedustajan lahjussäännöksiä täsmennettiin kritiikin johdosta ja tässä täsmennystyössä teistä kaikista teistä kaikkien ryhmien edustajista oli todellakin suuri apu

tällaisen rikollisuuden torjuntaan liittyy varsinkin peitetoiminta jota tultaisiin nyt säätelemään aikaisempaa tarkemmin ja jonka käyttäminen saatettaisiin osin tuomioistuimen päätöksenteon piiriin

se ajatushan etukäteisilmoittamisesta on että ilmoitetaan jo etukäteen samat asiat kuin vaalien jälkeen mutta toki saa ja esimerkiksi vihreillä on omat säännöt ilmoittaa tätäkin pienempiä summia mutta ei yksittäisiä ruisleipiä en usko että kukaan äänestäjäkään kaipaa

tietyin laissa erittäin tiukoin edellytyksin säädetyin ehdoin peitepoliisi voisi osallistua järjestäytyneen rikollisuusryhmän toimintaan

ensinnäkin kansanedustajan lahjusrikoksia koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten että ne nykyistä selvemmin vastaisivat euroopan neuvoston yleissopimuksen määräyksiä

minä ihailen kielenkäyttöänne mutta feministinä minun on pakko sanoa että tähän sukupuolittuneeseen kielenkäyttöön tarinaan en lähde

on tärkeätä että silloin kun meillä joku tekee niin vaarallista meidän kaikkien turvallisuutta edistävää työtä kuin peitetoiminta ne edellytykset ovat sellaiset että siellä ei ole kohtuuttomia riskejä

arvoisa herra puhemies

minä olen oikeusministeri en kuningatar enkä prinsessa missään tilanteessa ja oikeusministerinä kieltäydyn siitä teidän tarjouksestanne että minun pitäisi haukkua laki joka on radikaali ja hyvä

tämä ed

väätäisen lopussa esiin ottama tilanne on nyt terveydenhuollon henkilökuntaakin paljon puhuttanut kun nämä tyrmäystipat ovat todellisuutta ja on tämä käsittämätön epäily tai sitten lääkärillä varmistunut epäilys että rikos on tapahtunut eikä itsellä ole mitään käsitystä kuinka syvä ja monella tapaa loukkaava ja häpäisevä tapahtuma on sitä edeltänyt

lahjuksen ottamisesta voitaisiin vastedes rangaista vaikkei siihen sisältyisi tai liittyisi lupausta toimia jonkin eduskunnassa käsiteltävissä olevan tai käsiteltäväksi tulevan asian päättämiseksi tietyllä tavalla

viitanen ei nyt vaan halua puhua yksittäisten lahjoitusten osalta tiukka katto

kansanedustajan tehtävän erityislaatuisuus otettaisiin kuitenkin jatkossakin huomioon itse asiassa mielestäni paremminkin kuin nykyisin sillä rangaistavuuden edellytyksenä olisi että teko on omiaan selvästi horjuttamaan luottamusta edustajantoimen hoitamisen riippumattomuuteen

eli siellä on uusi katto

laxellille vain se että meidän on pakko suomessa niin kuin muissakin rationaalisissa maissa tehdä rationaalista kriminaalipolitiikkaa joka perustuu tutkimuksiin

usein ennemmin kuullaan kritiikkiä kun vihreät sanelevat asioita

kansanedustajan lahjusrikoksen suhdetta vaalirahoitukseen selkiytettäisiin siten että vaalirahoituslain mukaista vaalirahoitusta ei pidettäisi lahjuksen antamisena kansanedustajalle eikä lahjuksen ottamisena kansanedustajana jollei ole tarkoituksena kiertää lahjusrikossäännöksiä

ette ole ollut lakivaliokunnan jäsenenä mutta teistä osa saattaa muistaa että varsinkin heinäkuussa aina joku päivystävä asiantuntija kun ei ole muita uutisia kertoo ja nostaa yksittäisiä juttuja

näitä keinoja olisivat tietojen hankkiminen telekuuntelun sijasta suunnitelmallinen tarkkailu peitelty tiedonhankinta henkilön tekninen seuranta tekninen laitetarkkailu tietolähteen ohjattu käyttö ja valvottu läpilasku

tässä kokonaisuudessa tämä laki on radikaali ja hyvä ja sen puolesta voi aivan hyvin äänestää ja samalla osoittaa myös että vihreät ovat saaneet ison

olin silloin lakivaliokunnan puheenjohtaja lopetin lomani otin yhteyttä oikeusministeriöön ja vaadin että oikeusministeriö teettää optulassa tästä asiasta tutkimuksen

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan jolle tarkastus tarkastusvaliokunnan annettava lausuntonsa

lakiin ehdotetaan otettavaksi nimenomainen maininta siitä ettei lahjuksen ottamiseen kansanedustajana syyllistyisi ehdotuksen mukaan kansanedustaja joka ottaa vastaan tai hyväksyy tavanomaiseksi vieraanvaraisuudeksi katsottavan lahjan tai muun edun

nykyiset lainsäädännön keinot eivät tämmöisenä mitättömänä rikkomustoimena ensinnäkään anna mahdollisuuksia käyttää mitään järeämpiä tutkintakeinoja eikä itse asiassa säännöksen tarkkarajaisuuskaan mene riittävän pitkälle tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies

ehdotetaan muun muassa uutta etsintätyyppiä eli laite etsintää sekä uutta salaisen tiedonhankinnan keinoa eli edellä jo mainittua teknistä laitetarkkailua

samanaikaisesti kansainvälisessä yhteisössä on laaja ymmärrys siitä että luonteeltaan rasistiset teot loukkaavat ihmisoikeuksia ja uhkaavat oikeusvaltion periaatteita ja demokratian vakautta

vieraanvaraisuuden tavanomaisuudella tarkoitetaan sitä mitä on pidettävä kansanedustajalle hyväksyttävänä ja kohtuullisena ottaen huomioon muun muassa hänen asemansa ja tehtävänsä sekä suhteensa edun antajaan

mutta on myös tietysti kysymys siitä kokonaisuudessaan onko meillä riittävästi resursseja koulutusta ja osaamista talousrikosten selvittämisessä

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

esimerkiksi yhteistyövierailun yhteydessä lahjana vastaanotetut koriste esineet asusteet astiat olisivat tavanomaista vieraanvaraisuutta jollei lahjan arvo ole huomattava

tässä yhteydessä on syytä painottaa myös sitä että televalvontaa voitaisiin jatkossa käyttää tapauksissa joissa epäilty rikos on tehty telepäätelaitteella tai teleosoitetta käyttäen

ensimmäisen käsittelyn esitellä

siltä osin siis nähdään joka tapauksessa aivan valtavan suuri gäppi ero siinä että rajan eri puolilla ilmoitetaan aivan eri arvot

jos sinut anteeksi nyt hämäläinen on vähän liian nopea joskus täältä menisikin kun muut

tämä on siis nostettu alkuperäisestä esityksestä perusteluista pykälään siitä syystä että oli perusteltuja huolia että vaalien alla tai poliittisesti kiivaissa väittelyissä tämmöistä aivan kansanedustajan arkeen kuuluvaa joskus suorastaan kaikkea muuta kuin ensisijaisesti toivottavaa mutta ehdottomasti velvollisuuksiin kuuluvaa toimintaa alettaisiin mustamaalaten väittää lahjonnaksi

mutta sitten muilta osin niin kuin tämän kaltaisessa rikollisuudessa aina erinäisillä keinoilla joudumme arvioimaan kuinka suuria rahoja mahdollisesti liikkuujänne varaukset voidaan tietysti alakanttiinkiniko liikkuu

tämä mahdollistaisi nykyistä paremmin teknisiä apuvälineitä käyttäen tehtyjen rikosten esimerkiksi kotirauhaan tai kunniaan kohdistuvien taikka uhkauksia sisältävien

tärkeä pakkokeinojen kohteena

anteeksi

meni vielä edellisen rikosten tutkinnan

tärkeä pakkokeinojen kohteena oleva henkilön oikeusturvaa koskeva uudistus on se että säädettäisiin erityisestä kotietsinnästä joka koskee etsintää paikassa jossa voi löytyä salassapitovelvollisuuden tai oikeuden piiriin kuuluvaa tietoa

molempien instrumenttien tavoitteena on lisätä eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä rasististen lausumien leviämisen torjumiseksi puuttumatta kuitenkaan kansallisissa oikeusjärjestelmissä ja tietysti myös kansainvälisissä oikeusjärjestelmissä oleviin periaatteisiin ilmaisunvapaudesta

törkeitä tekomuotoja koskevat tunnusmerkistöt ehdotetaan muodostettavaksi myös vakavammista aktiivista ja passiivista lahjontaa koskevista rikoksista elinkeinotoiminnassa

arvoisa herra puhemies

tällä vaalikaudella monissa rikoksissa rangaistustasoja on kovennettu mutta rikos ja koko meidän lainsäädäntömme on elettävä ajassa ja jatkuvasti on myös mietittävä onko joku rangaistavuus kenties aikansa elänyt vanhentunut onko sillä enää perusteita oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnan yleisen arvomaailmankaan näkökulmasta saati jos teknologia muuttaa luonnettaan

hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi edellä mainitun lisäpöytäkirjan sekä rikoslakiin ehdotetut muutokset joiden tarkoituksena on saattaa rikoslain säännökset vastaamaan niitä vaatimuksia joita lisäpöytäkirja ja puitepäätös asettavat

näin muodoin ihmisoikeussopimusten kriteerit täyttyvät ja lehtien toimitukset voivat luottaa siihen että lähdesuojaa ei rikota ja asianajajat ja lääkärit voivat luottaa siihen että heidän laillisia oikeuksiaan ei rikota

uusien törkeiden lahjusrikosten ja virkamiehiä koskevien törkeiden lahjusrikosten ankaroittamisperusteet ja rangaistusasteikot vastaisivat toisiaan

samalla ehdotetaan rikoslakiin myös muutoksia joilla varmistettaisiin rikoslain säännösten soveltaminen rasististen rikosten ohella laajemminkin myös muihin niin sanottuihin viharikoksiin

lisäksi pakkokeinolaissa todetaan keskeisimmät pakkokeinojen käytössä sovellettavat periaatteet ja vielä lisätään mahdollisuuksia saattaa toimenpiteen käyttö tuomioistuimen käsiteltäväksi parannetaan erilaisia oikeussuojajärjestelmiä selkeytetään monia seikkoja asiakirjan jäljentäminen säädeltäisiin rinnastettavaksi takavarikkoon ja vielä säädeltäisiin siitä että salaisten pakkokeinojen käytöstä ilmoittamista harkittaessa huomioon on otettava myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset

asianajajaliiton tuore puheenjohtaja on julkisissa keskusteluissaan peräänkuuluttanut että toisaalta väkivaltaan hänenkin mielestään aivan niin kuin oikeusministeriö on nyt tehnytkin pitää suhtautua jatkossa nykyistä ankarammin mutta vastaavasti pitää uskaltaa katsoa onko kriminalipolitiikassa myös toiseen suuntaan tehtäviä muutoksia

arvoisa puhemies

rikoslaissa rasistisia vaikuttimia kuitenkin sisältyy toisaalta eräiden rikosten tunnusmerkistöihin ja toisaalta rangaistusten koventamista koskeviin säännöksiin

nyt siis rikoslakia ehdotetaan muutettavaksi niin että luvattomana käyttönä ei jatkossa pidettäisi suojaamattoman langattoman lähiverkon eli niin sanotun wlanin tai vastaavan tyyppisten langattomien verkkojen käyttöä ilman omistajan lupaa

koska aika menee ja varsinkin itselläni sen kanssa on nyt ongelma niin totean lyhyesti vielä että ylimääräisestä tiedosta säädellään nyt tarkasti ja toivon että eduskunta siihen tarkkaan keskittyy

lahjuksen ottaminen kansanedustajana ei edellytä täyttyäkseen toimimista edustajantoimessa vaan rikos edellyttää ainoastaan tarkoitusta toimia edustajantoimessa

rikoksen vaikuttimina mainittaisiin rasististen perusteiden kuten etnisen alkuperän lisäksi myös uskonto ja vakaumus seksuaalinen suuntautuminen sekä ja tämän puuttumista pidän erittäin tärkeänä ja merkittävänä puutteena nykylainsäädännössä vammaisuus

tiedetään että toisaalta sen käytön rajoittamisesta mutta myös toisaalta siitä että sitä ei ole rajoitettu riittävästi saatte asiantuntijakuulemisessa molemmista suunnista varmastikin palautetta

tilanne on sama nyt myös voimassa olevassa laissa jonka mukaan rikos täyttyy usein tapauksissa jo ennen kuin kansanedustaja on esittänyt mielipidettään tai osallistunut asian käsittelyyn valtiopäivillä

todettakoon nyt vielä että kun mainittu toimikunta esitti lähdesuojan murtamismahdollisuuden laajentamista niin sitä ei tässä esityksessä esitetä ja joiltain muiltakin osin toimikunnan esityksiä vielä lausuntokierroksen jälkeen yhteistoiminnassa hiukan muutettiin

lisäksi kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevaa säännöstä ehdotetaan selvennettäväksi siten että sen soveltaminen levittämisen eri tekotapoihin voidaan varmistaa

toisaalta wlanin luvatonta käyttöä on teon luonteen vuoksi vaikea valvoa